mutta meillä edelleenkään tilanne ei ole suomessa niin kuin voisi sanoa yleensäkään eussa tyydyttävällä tasolla

kreikan taloudellinen tilanne ja tämän päivän uutiset ateenasta jotka kertovat useamman ihmisen kuolemasta siellä tapahtuneissa mellakoissa ja väkivaltaisuuksissa tulipaloissa ei olisikaan mitä mieltä olet joko meillä tarvetta

siellä on pykälät kaikelle tälle aggressiivisuudelle myöskin täällä mainittuun asiattomaan leiriintymiseen

tämä fysikaalinen tutkimus voidaan pirstoa ja irrottaa kemiallisesta biologisesta tutkimuksesta pois mikä rikkoo sen tieteen yhtenäisyyden

ja jos näin on niin kuka on antanut ymmärtää että se todellakin tulee ennen kuin esimerkiksi yva arviointi ympäristövaikutusarviointi on toteutettu

tiedämme myös että tämä kantaverkkomaksu on niin pieni osa tästä verkkomaksusta että ne muut verkkomaksut ovat huomattavasti suurempia jolloinka niiden säätelyyn pitäisi pystyä

kun perustuslakivaliokunnassa on päästy demokratian kannalta parempaan ratkaisuun kuin mitä oli alkuperäinen hallituksen esitys niin sitten halutaan kuitenkin viedä tämä asia suureen valiokuntaan ja sitä kautta kääntää jälleen korkeampi valtakunnallinen äänestyskynnys ja tämä ei ole demokratian mukaista

yksi asia joka tässä on aina pidettävä mielessä on se että pakkausten tuottajavastuu on vain osittainen

arvoisa puhemies

kolme nyt on jonossa ja joku on sitä mieltä että enemmänkin pitäisi olla täällä markkinavetoista ydinsähköä

näin ollen intressivertailu on aina tärkeä

arvoisa herra puhemies

olisiko tässä valtiovarainvaliokunta hiukan toisella tavalla sitten allekirjoittanut tämän hopeakierrokseen vielä vastauspuheenvuorot edustajille kyllönen paperin

toinen asia on sitten latvia ja sen solidaarisuus mitä täällä

se vähentäisi pakkausten valmistusta ja niiden yletöntä käyttöä

liikenne ja viestintäministeriön mietinnössä arvoisa ministeri todetaan että laajakaistan pitäisi tavoittaa jokainen vastaanottaja kohtuullisin kustannuksin

siinä on yksi ongelma ja haaste ja se on tuo effica ja se on siellä kuntapuolella ennen muuta terveyskeskuksissa ja keskussairaaloissa

on selkeä tosiasia että kun merentutkimuslaitoksen puolelta on yritetty keskusteluttaa ja selvittää tätä asiaa miten voitaisiin tilanne säilyttää niin vastaan on tullut että kolmea nimikettä ei pidä olla ei merentutkimuslaitosta sykettä ja ilmatieteen laitosta vaan yksi pitää saneerata pois ja on valittu sitten pienimmän vastustuksen periaatteen näkökulmasta merentutkimuslaitos

biojätteistä ja biohajoavasta jätemateriaalista toki on saatavissa energiaa siitä että

kyllä ne olivat suomalaisia jotka kulkivat talosta taloon ja kerjäsivät

esimerkiksi keskussairaalan urologisen poliklinikan erikoislääkäri sanoi että häneltä kuluu noin neljännes enemmän aikaa potilaan hoitoon tai siihen vastaanottotilanteeseen kuin kului silloin kun ei ollut tätä efficaa siinä silmien edessä

edelleen valiokunnan puheenjohtaja omassa esittelypuheenvuorossaan viittasi vammaisten ja julkisten palvelujen tietoyhteiskuntaongelmiin eli tiedonvälittämisongelmiin

sähkön tuotantoa

zyskowiczille vielä todeta kun te käytitte puheenvuoron ja viittasitte omiin kantoihini niin halal ja kosher teurastaminen sen mukaan kuin eläinsuojelulaki velvoittaa on mielestäni hyväksyttävä koska siinä pitää tainnuttaa eläin ennen kuin sen kurkku avataan mutta kylpyhuoneessa näin ei tapahdu

eli se on niin kömpelö heikko järjestelmä että se kuluttaa sekä potilaan että lääkärin aikaa ja sitten se on myös kallis

mutta samalla ei kuitenkaan suomi ole ollut siinä joukossa joka olisi tämän lainoituksen sijasta vaatinut pankkeja ja rahalaitoksia osallistumaan latvian talousongelmien ratkaisemiseen

mutta alkulajittelu kotitalouksissa ja muualla on keskeneräistä liian heikkoa ja siinä on otettu myös takapakkia

kysyn ministeriltä onko hankkeita teillä tiedossanne

ja vaikka asia ei teille tietysti sinänsä kuulu niin sairaanhoidon ja terveydenhoidon it yhteydet eivät keskustele keskenään

se on suuri ongelma

puhemies

jo käytössä olleet lajittelukäytännöt ovat loppuneet osin maata eikä ole aina päästy niissä asioissa takaisin siihen missä on jo kerran oltu

eli näitä tämäntyyppisiä laitoksia joita lähdetään koerakentamaan ja joita koskaan ennen ei ole tehty ei pitäisi toki tuostakaan näkökulmasta lähteä tekemään

ehkä sitten tehtaankadun suuntaan voi todeta sen että lakialoitehan lähtee tästä että kansa kertoo hallituksellenne ed

on hienoa että tarkastusvaliokunta mietinnössään ja esittelypuheenvuorossaan on niin selkeästi ottanut kantaa tuottavuusohjelman ongelmiin ja siihen että tuottavuusohjelmaa kokonaisuudessaan sen seurauksia ei tuoda esille kun hallitus sitä toteuttaa

kuitenkin merentutkimuslaitoksella on erittäin hyvä brändi euroopan unionissa

pulliainen mitä mieltä se on nato jäsenyydestä

tämä koskee kaikkea kotitalousjätteen lajittelua

kun täällä aikaisemmin ed

se on saanut riittävästi kiitettävässä määrin tutkimusmäärärahoja ja ollut mukana eun tutkimusympäristössä vahvasti suurella osuudella kokoonsa nähden erityisen suurella osuudella eli tässä tapauksessa koolla ei ole ollut väliä

lehti sanoi että mielipidetiedustelut ikään kuin tekisivät saman asian voisi myös ajatella että tuo logiikkahan olisi se että mitä turhaan pidetään vaaleja mennään mielipidetiedustelujen mukaan ja koostetaan valtuustot ja eduskunnat niiden mukaan

lopuksi

siellä on todella sekä punaiset kirjaimet television kuvapinnalla että liikkeellä aseistettuja voimia

sanna perkiö esittää myöskin jäteveron korotusta

sen toimintaan ja sen rakentamiseen liittyy oma päästömääränsä hiilidioksidia kasvihuonekaasuja mutta ainoastaan korvaamalla jotakin hiilidioksidilla kuormittavaa päästölähdettä toteutuisi tämä ed

näin ei tarvitsisi olla

verottomuuskysymys on tärkeä rajauskysymys ja siihen täytyy sitten erikseen aina paneutua

kuitenkaan ei esimerkiksi meidän ryhmämme ed

hoskonen totesi kun karhu nähdään jossakin lähellä koulua että se asuu koulun pihassa

pulliainen saisi sitten samaa kokoonpanoa niiden tiedustelujen mukaan se olisi toinen kuin vaalitulos ja samoin teidän ryhmänne

mutta painotan vielä sitä kun täällä on useampi ympäristövaliokunnan jäsen paikalla että jätelainsäädäntö pitäisi nopeasti saada eduskuntaan

varmasti meillä on kansanedustajia jotka ovat erittäin kokeneita tässä harmaan talouden vastaisessa taistelussa niin kuin edustajat pulliainen ja zyskowicz ja niin edelleen

perkiön ajatus

suuri perustelujen ohittaminen on tapahtunut asiantuntijatasolla kun ajatellaan kansainvälistä asiantuntijapaneelia

pulliainen

zyskowicz on ihan oikeassa siinä että on ihan hienoa että kansanedustajan palkkio ei ole kahteen viime vuoteen ollut nousussa

nepposen puheenvuoroon kun hän laski kuinka monta kiloa menee jäniksenlihaa päivässä ilveksen kitaan ja tämä oli sen kantamoinen

karjula käytti sellaisen puheenvuoron joka lähti siitä ettei tärkeitä pääomia häviäisi suomesta tai suomen kehittämisestä jos eu ei ole kylliksi mukana näissä asioissa

niin kuin täällä on siteerattu sen mielipide on ohitettu ja poimittu vain joitakin marjoja jotka ovat sopineet hallituksen linjaan

arvoisa puhemies

ehkä kysymiselle on siinäkin kohdassa enemmän tilaa ja paikkaa ja syytä koska todella hallituksen linjaus on selvästi ainakin ministereiden puheiden mukaan nato myönteisempi kuin tähänastisten hallitusten

vasemmistoliiton toimesta on useita kertoja viitattu siihen että ympäristötukijärjestelmä ei ole oikeasti kohdentuva jo edellisten vaalikausien aikana

edelleenkin rktl on laskenut toisenlaiset luvut näille ilveksenkaadoille kuin sitten maa ja metsätalousministeriö hyväksyy

mutta mielestäni meidän palkkatasollamme tai palkkiotasollamme ei voida antaa esimerkkiä esimerkiksi vaikkapa elintarviketyöläisille että heidän pitäisi pysyä nollalinjalla kun palkkataso on niin paljon alhaisempi ja sen kanssa toimeen tuleminen on niin paljon vaikeampaa kuin meidän palkkiotasollamme

edelleenkin nykyaikaista hallintoa pitäisi tietysti katsoa niin että siinä pitää olla toimiva ja pystyvä ympäristöhallinto myös alueilla ajatellen ilmastonmuutosta luonnonvarojen ehtymistä ja luonnon monimuotoisuuden ehtymistä ja nyt nimenomaan tätä heikennetään

tämän vuoksi kansainvälisen tutkijapaneelin puheenjohtaja ja jäsenistökin on katsonut tarpeelliseksi julkaista helsingin sanomien mielipidesivuilla kantansa jotta totuus tätä kautta vapaan lehdistön kautta tulisi tietoon kun se hallituksen esityksen kautta ei ole päässyt esille

huomauttaisin siitä että sellaiset nyt tänäänkin listalla olevat toimijat kuin esimerkiksi cookinsaaret joka on osa uutta seelantia tai jolla on tietty alistusasema siihen nähden taikka turks ja caicossaaret miten nämä saaret nyt lausutaan jotka ovat taas osa isoa britanniaa niin olisiko sitten niin että pystyttäisiin vaikuttamaan myös näihin maihin iso britanniaan uuteen seelantiin eikä niin että tässä tapauksessa käydään ainoastaan näihin pieniin saarienklaaveihin käsiksi tai niiden kanssa neuvotellaan

mutta tämän asian käsittely jatkuu varmasti ja toivon myös että tässä asiassa joka nyt menee ympäristövaliokuntaan valiokunta pystyisi jotakin muuta sanomaan kuin kopauttamaan nuijalla että todetaan saapuneeksi

ulkoministeriön johto eli ulkoministeri kertoo mielipiteen natoon olisi liityttävä ja sitten toteaa myöhemmin kun asiaa ihmetellään että se on hänen henkilökohtainen mielipiteensä

arvoisa puhemies

kun me tiedämme saastuneiden pohjasedimenttien päätyvän usein ruoppauksen jälkeen kestämättömällä tavalla mereen kuten esimerkiksi turussa tapahtuu airistolla näitä massoja läjitetään niin millä tavalla ympäristöministeriö aktivoituisi tässä kohdin

omalta osaltani haluan kyllä kiittää tästä aktiivisuudesta

tässä mielessä heillä olkoon oikeus hakea parempaa palkkaa ja tämä meidän palkkiotasomme voi pysyä edelleenkin tällä tasolla millä se on tänään

puhuin siitä mitä kuvataan sanalla ksenofobia eli erilaisuuden pelko

niin kuin täällä todettiin ed

tämä ei kuitenkaan poista sitä keskustelun ja arvioinnin tarvetta mikä eduskunnalla on windfall voittojen poistamiseen sen lainsäädännön kehittämiseen ja sopii ihmetellä miksi sitä ei ole tullut

tässä suomen akatemia on ihan selkeäsanaisesti sekä kirjoittanut että puhunut valiokunnissa käsityksensä ettei hallituksen linjaus ei ole

tällöin kun käsitellään monia asioita elyssä ei tietenkään päätöksiä ympäristöluvista vaan muista lausunnoista ja niin edelleen

tähän mitä ed

pakko on vaan todeta että ilmastonmuutos jos se näin etenee tulee olemaan tekijä joka lisää pakolaisuutta ekologista pakolaisuutta ja tämä on valitettava tosiasia

se mitä kansainväliset tehtävät taas merkitsevät niin eduskunnan pitäisi pystyä hoitamaan kansainväliset tehtävänsä aivan tasapuolisesti ja myöskin kaikin aikaisemmin koetuin keinoin

aivan oikein ministeri thorsilta voidaan kysyä mikä on esimerkiksi se budjettivalmius että öljyntorjuntatasoa voidaan nostaa niin kuin ympäristöministeriön alushankintaehdotukset edellyttävät

kyllä se pomo istuu siellä pöydän päässä

se ei tullut nyt tässä hallituksen riihessä se ei ole tullut politiikkariihessä se ei ole tullut esille myöskään kehyskeskusteluissa

arvoisa puhemies

näin ne syntyvät ja syntyvät myös kauhajoen tapahtumien jäljiltä

erinomainen puheenvuoro asiantuntijalta kansanedustaja erkki pulliaiselta

olen itse toki sitä mieltä että suomalaisten oikeustajuun pitää mahtua tämä meidän suhtautumisemme maahanmuuttajiin

mikä on valmius taloudellisesti

mutta tähän lakialoitteen allekirjoittamiseen totean koska olen siihen ryhtynyt että omalta puoleltani kysymyksessä on kansan vastaus kysyttäessä tätä asiaa

samalla tavalla kanaalisaaret kolme ainakin on mukana tässä verolievennystoiminnassa niin kuin mansaari

hän ehkä käyttää selkokieltä vielä enemmän itsekään en nyt oikein aina haluaisi käyttää noin vahvoja sanontoja mutta tuon kyllä esiin ministerille nimenomaan sen huolen että luonnon monimuotoisuus esimerkiksi on asia joka jää helposti näiden ilmastonmuutospäätösten ja esimerkiksi metsäteollisuuden tavoitteiden alle hukkuu ja tuhoutuu

jos se on sen kanssa suuressa ristiriidassa niin se ei ole hyväksi maahanmuuttajille eikä suomalaiselle alkuperäisväestölle

kaikki ovat tietyssä suhteessa yhdistyneeseen kuningaskuntaan mutta tavallaan taas riippumattomia mutta eun ulkopuolella

mielestäni on myös hyvä että vastaus voidaan antaa ennen kuin hallitus päättää jostakin erityisestä syystä kysyä sitä

tuntuu vain siltä että siellä on vahva este

tutkimusalus arandan tutkimuksen tulevaisuus on myöskin tämän hankkeen kautta asetettu aika paljon enemmän kelluvalle pohjalle kuin itämeri tai atlanttikaan on ja myös tässä mielessä tämä on myös erittäin paljon kritiikkiä saanut esitys

onko se sitten tämä toinen merkittävä hallituspuolue kokoomus ehkä merkittävin hallituspuolue tässä asiassa joka estää tämän windfall lainsäädännön edistymisen

kyllä tämän aikataulun mitä tässä esitetään sisällä on varsin perusteltua esittää tämä kysymys eikä niin että joskus kun ehkä nykyhallituksenkin aikana ajatellaan että sieltä tulee oikea vastaus sitten kysytään

sen lisäksi että ruuan pitää olla terveellistä puhdasta mieluimmin lähiruokaa ja tuoretta sen pitää olla myös sellaista että ihmisillä on mahdollisuus ostaa sitä eli sen hinnan pitää olla myös kohtuullinen

mutta kysyisin samalla ympäristöministeriltä

milloin eduskunta saa sen

samoin tänään kuulemme että oikeastaan ainut poliittinen puolue joka varauksetta ja voimakkaasti kannattaa hallituksen esitystä on keskusta

voidaan kysyä välittömästikin

kyllä täällä on paljon kuntapäättäjiä jotka ovat äänestäneet varsin eri tavalla silloin kun on päätetty muun muassa kunnissa näistä työolosuhteista joka on se keskeinen asia

ne poikkeavat toisistaan

mutta sellainen ajatus että aranda voitaisiin siirtää vaikkapa oulujärvelle tai päijänteelle saimaalle se ehkä pääsisikin enpä usko sitäkään on tietysti täältä käsinkin lähinnä heitto mutta ajatus että hallituksen esitys jollakin tavalla tasaisi maamme mitassa tutkimusta demokraattisesti tai tasa arvoisesti ei tietenkään pidä paikkaansa

paasio muistaa aivan oikein

tällainen keskustelu käytiin kun valtiovarainministeri istui aitiossa ja hän pohdiskeli ääneen että näin täytyy tehdä eli työtulon verotusta sen veroa tulee alentaa ja tällä tavalla ratkaistaan mutta tämä hetemäen vaihtoehto on selvästi parempi

ympäristövaliokunta sitä vastoin kiinnittää huomiota euroopan unionin avoimen käytön direktiiviin joka on kehitteillä ja valmisteilla ja jonka mukaan

arvoisa puhemies